te olette ottamassa muutoinkin rahaa sellaisista kohteista jotka eivät ole kestäviä pohjia

sosialidemokraattien vasemmistoliiton vihreiden vaihtoehto on reaalimenot jotka katetaan virtuaalituloilla ja tämä pohja ei kerta kaikkiaan ole kestävä tulevaisuutta ajatellen

tässä siis otetaan valtiolle velkaa niin kauan kunnes joku rahoituskeino uusi veromuoto keksitään

meidän on nyt hyvä nähdä että tällä hetkellä teemme päätöstä joka merkitsee noin yhtä miljardia vuodessa tuohon summaan lisää

ei se ole vastuullista taloudenhoitoa

eli rahat pitää kohdentaa sinne missä on niille tarve missä työllistetään missä lisätään suomalaista kilpailukykyä ja parannetaan suomalaisten saamia palveluja jotka nyt ovat suuressa vaarassa ja uhassa

kun ne otettiin hallitusohjelman liitteeseen aika yksityiskohtaisesti niiden yksityiskohtaiseen valmisteluun lakiesityksiksi ei jäänyt riittävästi aikaa ja sen tähden joissakin kohdissa tuli sellaisia ongelmia eteen että hallitus on viisaasti vetänyt pois tai luopunut näistä esityksistään

havaitsin että ministeri pekkarinen oli tähän esitykseen erittäin kriittinen silloin kun tämä annettiin tai kun ministeri katainen ilmoitti että näin tehdään

teiltä on odotettava kun teillä on valtava kokemus valtiontalouden päätöksenteosta vastuullisempaa vaihtoehtoa

mutta pääsääntöisesti aivan valtaosin hallitus on edennyt niin kuin sen on pitänytkin ja tällä tiellä on turvallista jatkaa

hän totesi että hän ei voi missään tapauksessa tätä hyväksyä ennen kuin on rahoitus tälle taattu ja meillä on asia tässä vaiheessa eikä rahoituksesta tietoakaan

pääjohtaja huuhtanen joka on varmasti sosiaali ja terveyspolitiikan ykkösasiantuntijoita suomessa kelan pääjohtaja entinen sosiaali ja terveysministeri arvosteli tätä erittäin ankarasti juuri muun muassa tämän kelan rahoitusmallin ja kelan aseman näkökulmasta

voidaanko jotenkin varmistaa arvoisat ministerit että tällainen järjettömyys ei enää pääse tapahtumaan vai onko todella niin että eu säädökset meitä sitovat tällaiseenkin

olen saanut sellaisen käsityksen että myös suomen yrittäjien taholta tätä kohtaan on tullut aika voimakasta kritiikkiä

ne yritykset eivät tästä hyödy käytännössä juuri mitään

herra puhemies

kun työministeri tuli saliin niin olisi tietysti hyvin mielenkiintoista kuulla onko temmissä mietitty tämän euroopan kehityksen jota van rompuyn työryhmä nyt vetää työllisyysvaikutuksia

hyöty menee suurille yhtiöille yrityksille joiden osingonmaksukyky kyllä tässä paranee mutta työllisyys ja taloudellinen tilanne eivät parane sen tähden merkittävästi koska kysymyksessä tällä hetkellä on tässä talouden katastrofaalisessa tilanteessa se että kansainvälinen vienti ei vedä

se ei ole kilpailukykykysymys ensi sijassa vaan se on kansainvälisen globaalin talouden kriisi joka heijastuu sillä tavalla että suomalaisia työntekijöitä irtisanotaan ja lomautetaan

vasemmistoliiton enemmistö ja sosialidemokraatit eivät sitä halunneet vaan veivät kokoomuksen ja rkpn kanssa ja vihreätkin taisivat olla mukana näillä kriteereillä joilla nyt ollaan eurossa meidät sinne mukaan ja se on merkinnyt sitä että työttömyys on se joka nyt lopulta jää ainoaksi joustavaksi kohdaksi tässä järjestelmässä joka eurooppaan ollaan luomassa

arvostan kyllä ed

mutta kyllä mielestäni on myös oikein tässä salissa nostaa esille ne kysymykset jotka nousevat muissa valiokunnissa

toki voi käydä niin päin että jos työvoimapula tulee silloin työvoimamaksuja kannattaa jopa lisätä koska silloin on parempi se ettei työllistetä liikaa koska on työvoimapula mutta tänä päivänä näin ei ole

ja se on kyllä vakava kysymys joka ainakin työministeriä pitäisi kiinnostaa kovastikin

ja se on juuri se eduskunnan työskentelytapa että lähetetään siihen valiokuntaan jolla on oma näkökulma tähän asiaan

on selvää että aina taloudessa yhteiskunnassa joku osa joustaa ja kun rahapolitiikka on annettu euroopan keskuspankille tulopolitiikkaa ei harjoiteta ja jos finanssipolitiikassakin annetaan kattomääräysvalta brysseliin niin sen jälkeen ei jää mitään muuta joustoa kuin köyhyys ja työttömyys

minä olen kyllä huolissani tästä hallituksen aivan kevytmielisestä suhtautumisesta tähän talouden tilanteeseen

onko tällä patenttisuojaan vaikutusta tai ei onko tällä vaikutusta ulkomaankauppaan taikka immateriaalioikeuksiin tai tutkimukseen kehitystoimintaan suomessa se on arviokysymys eikä se tarkoita että nostaa ne esille että ei arvostettaisi jonkun työtä päinvastoin

puhemies niinistö on tähän kiinnittänyt vakavaa huomiota jo veroratkaisujen osalta viime syksynä kun hyvätuloisten verotusta kevennettiin reippaasti

tämä on linjassa sen kanssa ja mielestäni väärässä linjassa

toki tarvitaan toimenpiteitä joilla talous pannaan kuntoon mutta nämä keinot jotka nyt ovat käytössä tai tulossa käyttöön kaikilta osin ovat sellaisia että asiantuntijat talousvaliokunnassa varoittivat kyllä että niiden seuraukset ovat erittäin hankalat

siksi tulen painamaan punaista huomenna kun tästä asiasta äänestetään

monipuolinen käsittely on eduskunnan etu kansan etu

totean vielä että kun tässä on potilaidenkin etu niin tämä on syytä viedä näin eteenpäin ja päätökseen mutta kyllä tässä on myös näkökulmia joita pitää nostaa kriittisesti esille ja sen halusin tehdä vielä vasta sport tiedustella akselia ja

toivottavasti nyt kun uusia hallitusneuvotteluja loppuviikosta käydään näihin asioihin paneudutaan hyvin vakavasti sillä kriisi on syksyllä varmasti jo paljon syvempi kuin tällä hetkellä

tällä aikaa on tehty etupainotteisesti sopeutukset kipeitä ratkaisuja ja sellaisia joita meistä kukaan ei olisi halunnut tehdä kaikilta osin

se on meidän lastemme etu tulevien sukupolvien etu sillä myös parannamme työllisyyttä ja tulevaisuutta rakennamme

on tyydytyksellä todettava ja jopa kiitoksella että muutamat vuosia odotetut uudistukset sosiaaliturvan perusturvan puolella ovat nyt menossa eteenpäin siitä siis kiitos

tällä hetkellä kuntien talousnäkymät ovat todella synkät

pelätään jopa että jo ensi ja viimeistään seuraavana vuonna kunnat ajautuvat taloudelliseen kriisiin josta seuraa että erityisesti pienituloiset lapsiperheet vanhukset ja sairaat ovat ne jotka sitten kärsivät kuntien vaikeuksista

sillä on positiivinen vaikutus koko meidän yhteiskuntaamme mikä näkyy jo tällä hetkellä hyvinkin selkeästi yleisessä ilmapiirissä

toisaalta kuntien väliset erot jotka nyt jo ovat valtavan suuret johtavat näiden ihmisten eriarvoistumisen kautta yhä syvempään ongelmakenttään

eläkeuudistus jota muun muassa sosialidemokraatit vielä viisi vuotta sitten jyrkästi vastustivat nyt onneksi sen viime marraskuussa hyväksyivät eli käänsivät takkinsa ja niinpä se tulee voimaan ensi vuonna

sopivasti käytettynä saataisiin valtavan paljon tuottavuutta ja tehokkuutta lisää liikennejärjestelmään

kyllä täällä on nyt sellainen hätä johon pitää löytyä nopeasti tervehdyttäviä ratkaisuja

tämä voitaisiin tehdä niin että valtio antaisi takauksen että ne rahat tarvittaessa maksetaan takaisin eläkejärjestelmälle mutta eihän niitä periaatteessa tarvitsisi maksaa ehkä koskaan koska siellä on aina se pääoma kuitenkin oltava

mutta valtio voisi takuullaan ottaa ne käyttöön ja maksaa niistä käyvän koron

tällä saataisiin rahoitettua todella mittava määrä tiehankkeita

velkaantuminen taittuu yrittäjyys viriää ja työllisyys lähtee paranemaan näillä toimenpiteillä aivan varmasti hitaasti mutta lähtee kuitenkin

oliko holmin työssä tämä esillä

ensinnäkin kysytään miksi pohjoisen ruotsin ja suomen välistä rajaa ei voitaisi sulkea tai estää sieltä turvapaikanhakijoiden vyöryä

mitä ministeri tähän toteaa voisiko näin menetellä

herra puhemies

meillä on niin kuin on julki puhuttu täällä julkisia palveluyhtiöitä posti vr finavia kunnilla ja kaupungeilla on satamia energiayhtiöitä ja niin edelleen

toiseksi ihmiset ihmettelevät ja itsekin ihmettelen että kun meillä on esimerkiksi dublin asetus ja schengenin sopimus ja niitä rikotaan nyt aika reippaasti suunnilleen kaikissa maissa ehkä voi sanoa että melkein kaikissa muissa maissa paitsi suomessa niin onko näissä sopimuksissa mitään valvonta ja rangaistusmenetelmiä näille valtioille jotka nyt toimivat tällä lailla mistä me sitten kärsimme täällä perimmäisenä maana

tämä ennakollinen etäosallistuminen on todella kyllä nyt harkitsemattomasti sisällytetty hallituksen esitykseen

ne ovat yhtiöitettyjä toimintoja ja erittäin hyvin toimivia

tällä tiellä on viisasta edetä harkitusti ja siksi esimerkiksi soteen ja liikennepuolelle kannattaa selvittää yhtiöittämisen antamat monet edut eikä niitä kannata pelätä

kyllä siinä on niin paljon sellaista epävarmuutta ja jopa vaaraa väärinkäytöksille epädemokraattiselle toiminnalle jota kuitenkaan ei voida hyväksyä edes pienimmässä yhdistyksessä

tieverkkojen osalta tämä voi tuoda mahdollisuuksia rahoitukseen aivan uudella tavalla kotimaiseen rahoitukseen ja eläkevarojen käyttöön ja moneen muuhun ja sitä kautta saamme tämän vauhdin lisääntymään tässä yhteiskunnassa

monet saavat yhteiskunnan tukea valtion tai kunnan tai raha automaattiyhdistyksen tai vastaavan ja tältä osin luottamuksen täytyy olla myös päätöksentekoon ja silloin tällainen ennakollinen etäosallistuminen on kyllä erittäin arveluttavaa enkä voi sitä hyväksyä

hallitus on täysin oikeilla linjoilla toteuttaessaan ohjelmaansa määrätietoisesti ja siitä on annettava erityinen kannustus ja tunnustus

täällä vedottiin nyt niiden toimesta jotka tätä yrittävät puoltaa tuntuu että se puoltaminen ei ole edes kovin aitoa yhdistyksen sääntöihin

sitten tämän asian osalta totean että käytetyissä puheenvuoroissa on tullut ilmi se syvä huoli joka meillä kaikilla pitäisi olla nuorista ja erityisesti syrjäytymisvaarassa olevista nuorista

mutta valitettavasti niitä sääntöjäkin voidaan aika helposti viedä kuitenkin toiseen muotoon sopivalla tavalla ja silloin saadaan tämä asia hoidettua muka demokraattisesti

ja kun on ilmennyt että tämä hallituksen esitys vaikka siinä jotakin hyvääkin on kuitenkin on omiaan lisäämään syrjäytymisvaaraa heikentämällä näiden nuorten elinolosuhteita itsenäistä toimeentuloa elämää katson että kyllä tämä hallituksen esitys on syytä hylätä niillä terveisillä että hallituksen on valmisteltava toimenpiteet joilla korjataan epäkohtia eikä siirretä niitä uudella tavalla eteenpäin

mutta sitten kun käydään tuollaista kokousta niin jos esimerkiksi puheenjohtaja etukäteen kysyy muutamalta jäseneltä jotka eivät tule paikalle ja saa heiltä etukäteiskannan niin sitten asia on ikään kuin voitettu siellä itse kokouksessa ja muut joutuvat vaan toteamaan että puheet kokouksessa menevät kuuroille korville ja näin ei kyllä voida vastuullista yhdistystoimintaa harjoittaa

eli sopimaton ja perustelematon menettely on tämä

nyt ollaan etsimässä pieniä säästöjä

ehkä ne säästöt eivät tässä ole se varsinainen tavoite mutta nekin kuitenkin ovat tässä mukana ja tämä tapahtuu kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kustannuksella tai ainakin suurimmassa syrjäytymisvaarassa olevien kustannuksella

meidän on parannettava ensisijaisia toimeentuloetuuksia mutta se ei tapahdu niin että heikennetään nuorten kaikkein viimesijaista toimeentulotukea

silloisista hallituspuolueista kokoomus ja rkp olivat sitä vastaan

toivon että jos tämä nyt tulee kuitenkin hyväksytyksi niin seuraavassa hallituksessa tehdään nuorten osalta toisenlaista politiikkaa

jouduin tässä tilanteessa sitten vaaankieleksi ja olin silloin tämän matalamman verokannan puolella

niin siitä syntyi enemmistöpäätös joka tietysti sitten kirjattiin kyllä yksimielisenä päätöksenä niin että se toteutetaan sen jälkeen

mutta sitten tuli vaalit ja valta vaihtui

kokoomus ja rkp jatkoivat hallituksessa saivat kumppanikseen sosialidemokraatit ja niin sitten tämä asia haudattiin

suomalaiset ovat syöneet korkeasti verotettua ruokaa nämä vuodet edelleen ja tämä jatkuu vielä tälläkin hetkellä

mielestäni tämä ruuan arvonlisäveron alentaminen on parempi ratkaisu kuin se politiikka mitä esimerkiksi sosialidemokraatit harrastivat edellisessä hallituksessa kun silloin poistettiin varallisuusvero ja tuloveroa alennettiin tietyn verran

nämä kohdistuivat hyvätuloisiin suosivat niitä ja samanaikaisesti perusturvaa ei parannettu

keski suomessa oli todella vakavat myrskyt tässä elokuun alkupäivinä ja kotikunnassani erittäin vakava tilanne

silloin se veropolitiikka jota sosialidemokraattien johdolla harjoitettiin johti siihen että ne joilla oli tuloja saivat veronkevennyksiä mutta ne joilla ei ollut verotettavaa tuloa eivät hyötyneet veronkevennyksistä millään tavalla

onneksi ei ollut kesäaika niin että olisivat olleet leirintäalueella ne ihmismäärät mitä siellä saattaa olla

se myrsky meni laajalla alueella täällä ja aiheutti tuhoja

tämä malli joka tässä on eli välillisen veron ja nimenomaan ruokaan kohdistuvan välillisen veron keventäminen hyödyttää myös kaikkein pienituloisimpia kaikkia jotka syövät joka päivä tai harvemmin

sellaisessa tilanteessa jos hätäkeskus on tavattoman kaukana on vaara että se hätäkeskus ei pysty hoitamaan tehtäviään sillä tavalla kuin ihmisten ja omaisuuden turvallisuus vaatii

oletteko te ministeri holmlund täysin vakuuttunut että tulevissa myrskyissä ja vastaavissa tilanteissa jotka ovat laaja alaisia valtavan suuren hätäkeskuksen alueella hätäkeskustoiminta selviää niistä haasteista

eli tämä periaatteena on oikeudenmukaisempaa kuin se menneinä vuosina harjoitettu veropolitiikka ja tästä lähtökohdasta katsoen tämä esitys on parempi kuin se että ei kevennettäisi ruuan arvonlisäveroa vaan meneteltäisiin niin kuin sosialidemokraatit ovat vastalauseeseensa kirjoittaneet

tiedän että te toteatte että palokunnat ja muut ovat siellä paikalla mutta hätäkeskusta tarvitaan kuitenkin ja ihmisten luottamus siihen että turvallisuudesta kannetaan huolta

sitä hämmästelenkin että sosialidemokraattien ainoa vaihtoehto on tänne kirjoitettu perusvähennyksen korottaminen

autoveron alennus on varmaan monelle kun se kohdistuu halvempiin vähäpäästöisiin autoihin suuri asia monelle duunarillekin joka pystyy ehkä ostamaan paremman auton työmatkoihinsa ja muutoin niin että ei se nyt ole ihan niin yksiselitteistä

herra puhemies

sopimusvapaus on meillä koko ajan olemassa on ollut tämän kesän ja on tänä päivänä ja on varmaan vielä vähän aikaa tällaisena edelleenkin mutta kun työmarkkinajärjestöt eivät ole sopimusvapauttaan käyttäneet niin ei voida ajelehtia vapaalla tavalla eteenpäin vaan silloin valtiovalta kuuluu kansalle jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta ja sen luottamusta nauttiva hallitus on velvoitettu pelastamaan kansantalouden

kannatan lämpimästi perusvähennyksen korottamista mutta se on tuloverotukseen liittyvä vähennys eikä hyödytä niitä joilla ei ole verotettavia tuloja

sen sijaan vaihtoehtona ruuan arvolisäveron alentaminen alentaa kaikkien verotusta myös niiden joilla ei ole

nyt on todella tehtävä ne uudistukset joista on puhetta ollut

yksi on tietysti nämä epämääräiset työllisyysvaikutukset

tähän viime keskusteluun totean että kyllä tämän hallintovaliokunnan mietinnön liitteenä on vain perustuslakivaliokunnan maa ja metsätalousvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan lausunnot

toinen iso ja kaikkein isoin kysymys on se meneekö tämä alennus hintoihin

vastuu kansantaloudesta on nimenomaan hallituksella ja se on sitä näin käyttämässä määräaikaisella kolmen vuoden paketilla ja näin juuri pitää vastuullisesti tehdä

siksi tärkeä on täällä oleva lausuma joka ei ole kyllä valiokunnalla varsinaisesti ponnen muodossa ainakaan ulkoisesti esitetty vaikka se on

valiokunta edellyttää että erityisesti elintarvikkeiden hintakehitystä seurataan systemaattisesti riittävän pitkältä ajalta ennen muutosta ja sen jälkeen

tämä on tärkeää mutta eihän tämä lausahdus mitään merkitse jos kauppa toimii toisin kuin on pitkälti luvannut

eli tämä ei ole käynyt muissa valiokunnissa kuin hallintovaliokunnassa joka teki mietinnön ja joskus viime kevätkaudella puolustusvaliokunta maa ja metsätalousvaliokunta ja perustuslakivaliokunta antoivat lausunnon asiasta

on hirveän vaikea nähdä miten tämä toteutuu ja miten tämä seuranta voidaan tehdä niin että pystytään puhdistamaan esimerkiksi tämän hetken talouden kriisistä johtuvat erilaiset tekijät ruuan hinnan kehitykseen vaikuttavina

tässä on kyllä käsittelyssä aika vakava kohta siinä mielessä että tehdään merkittäviä muutoksia siihen esitykseen joka on ollut valiokunnissa lausunnolla tehdään sellaisia merkittäviä muutoksia kuten tämä joka ei ole edes ollut sosiaali ja terveysvaliokunnassa asiana mietittävänä tämä lääkärin oikeuden muuttaminen velvollisuudeksi

tämä on se avainkysymys meneekö tämä hintoihin vai ei

mutta esimerkiksi kotikunnassani uuraisilla se ei taida mennä helposti koska siellä ei ole käytännössä oikeastaan kilpailua

tällaisessa tilanteessa kyllä ei voi sanoa että ne ovat vastuuttomia jotka tällaista menettelyä ja koko sen lopputulosta kritisoivat

tämä olisi myös ministeri pekkarisen joka on maaseudun erinomainen ystävä otettava huomioon miten maaseudun huonot kauppapalvelut tulevat tässä tilanteessa toimimaan

jos ei ole kunnassa kuin yksi kauppa tai todellista kilpailua ei ole niin menevätkö nämä edes hintoihin siellä

tämä aselain muutoskokonaisuus on todella tärkeä asia

toivottavasti menevät mutta mikään pakko niitä ei ole viedä ja nykyisin jo hinnat ovat korkeammat niillä paikkakunnilla jopa näillä isoilla osuustoimintakaupoilla joilla on pienempiä kauppoja etäämmällä keskuspaikoista